arvoisa herra puhemies

vammaisten henkilökohtaisen avun järjestelmä jota neljä eri hallitusta yritti kotikuntalaki jota yritti kolme hallitusta terveydenhuoltolaki jota yritti kaksi hallitusta ja nämä ovat nyt tulleet että ollaan nyt jostakin iloisiakin

ja väitän kyllä että sellainen toiminta kyllä hintansa haukkuisi siellä terveyskeskuksessa jos säännöllisin väliajoin katsottaisiin koko kunnan ikäihmisten lääkkeet läpi

erittäin hyvä vinkki ja se on jo käytössä

arvoisa herra puhemies

omaishoidon tuessa pitää määritellä nimenomaan se palvelutarve ja se palvelutarvehan tarkoittaa sekä sen hoidettavan että hoitajan palvelutarpeita ja siinä tehdään palvelusuunnitelma kun pääsee omaishoidon tuen piiriin

mutta vielä kerran sanon että me todella pohdimme tuolla hallitusohjelmaneuvotteluissa mikä nyt olisi se jolla me pystyisimme auttamaan kaikkein pienituloisimpia ja köyhimpiä ja me teimme sen valinnan että se oli nimenomaan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ja sitten asumistuki ja toimeentulotuki

aivan tässä vielä lopuksi että valtiovallan tehtävänä on huolehtia siitä että kansalaiset saavat asianmukaiset terveys ja kuntoutuspalvelut

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorot

on todella lyhytkatseista toimintaa se että omaishoitajilta sopimuksia katkaistaan ja se että omaishoitoon ei anneta riittävästi rahaa eikä sitä varten varata riittävästi rahaa kunnan budjettiin kun se on kuitenkin edullisinta ja väittäisin inhimillisintä hoitoa

olin ruotsissa käymässä viime viikolla ja siellä ensiavussakin käytetään lääkealan ihmisiä koska suurin osa ensiapuun tulevista henkilöistä on joko ikäihmisiä joilla on valtavasti lääkkeitä tai sitten muuten lääkkeitä tai lääkkeiden yhdistelmiä väärin käyttäviä

ne tuottavat palvelut itse tai ostavat ne muilta julkisilta tai yksityisiltä tuottajilta

sitten toinen tärkeä pointti mikä tässä on hyvä ottaa huomioon on se että terveydenhuoltolakiin tulee ihan pykälä ikäihmisten terveydenhuollosta ja terveysneuvonnasta

näitä kaikkein pienimpiä päivärahoja ei pystytty nostamaan näitä vähimmäispäivärahoja valitettavasti ne nostettiin viime kaudella ja varmasti kun rahaa jostain joskus tulee se on sitten listoilla seuraavana

se mitä valtio voi tehdä on se että me saisimme valtion hoidettavaksi ja kelan hoidettavaksi tämän omaishoidon tuen ja sitä sata komiteassa on juuri mietitty millä aikataululla se voitaisiin tehdä

kyllä tämä aiotaankin tehdä koska nyt varmasti tämän päivän aikana saan yhteyden pääjohtaja huuhtasen kanssa ja saan kuulla siitä mitkä ovat ne kelan mahdollisuudet auttaa tässä

sillä me voimme saavuttaa sen että jokaisessa kunnassa omaishoitajat arvioidaan samoilla kriteereillä ja sen että ne rahat sitten myös riittävät etteivät ne kesken vuotta lopu

ja edustaja rinne vielä jatkaa

samanaikaisesti kun sosiaali ja terveysministeriössä on varmistettu reumapotilaiden jatkohoitoa ministeriössä arvioidaan miten jatkossa voidaan välttää potilaiden hoidolle aiheutuvat ongelmat silloin kun yksityinen tuottaja yllättäen lopettaa toimintansa tai muuttaa sitä

siitä syystä haluan tietenkin keskustella siitä että kun hiljattain oli eräs kilpailu miten siinä kävi mistä syystä reuma hävisi siinä kilpailussa

tämä kysymys tälläkin erää käsitelty seuraava menty

on ymmärrettävää ettei konkurssista tavata etukäteen ilmoittaa mutta tässä siihen olisi ollut enemmän kuin hyvä syy nimittäin potilaiden hoidon jatkuvuuden turvaaminen hyvissä ajoin

muutama puheenvuoro vielä ja sen jälkeen sitten ministeri

arvoisa herra puhemies

emme missään nimessä halua estää yritystoimintaa ja me haluamme olla todellakin edesauttamassa että kaikki yritystoiminta voisi kukoistaa suomessa

reumasäätiön sairaalan konkurssi on myös heinolan kaupungille raskas isku

työ ja elinkeinoministeriö on yhdessä muiden toimijoiden kanssa luonut toimintatavan jolla on onnistuneesti hoidettu paikkakuntakohtaisia äkillisiä rakennemuutoksia

tämä on yksi sellainen kysymys mikä on tullut minullekin kansalaisilta ja se on yksi sellainen kysymys joka arvioidaan siinä työtä tehtäessä aivan niin kuin yksinhuoltajienkin kohdalla tehdään ja kaikki nämä asiat kyllä ratkaistaan liittyen myöskin yrittäjien sosiaaliturvaan työttömyysturvaan mikä on yksi päivänpolttava asia kaiken kaikkiaan sosiaaliturva että yritystoiminta voi jatkua

on aivan totta niin kuin edustaja rehula sanoo että viime kaudella sata komitea oli listannut että se olisi yksi tärkeä asia mikä pitäisi viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

nyt ei kysyjä kyllä tiedä että me olemme antaneet valtakunnalliset kriteeristöt mutta kunnat saavat itse päättää niistä ja niiden käytöstä eli kuntien autonomiasta on kysymys

edustajat zyskowicz alanko kahiluoto ja sitten alkuperäisen kysymyksen esittäjä edustaja gustafsson

arvoisa herra puhemies

meillä on tällä hetkellä meneillänsä omaishoidon kehittämisohjelman laatiminen jossa otetaan nimenomaan näitä asioita huomioon

valtiovarainministeriössä on työryhmä joka pohtii verotusta

arvoisa herra puhemies

meillä ei ole siellä laissa sanottu näitä kriteereitä ja koska näin on niitä pyritään saamaan sitten siihen ja tämä sata komitean päätös tulee olemaan varmasti aivan hyvä tässä ratkaisussa

sen eteenpäinvieminen vaatii kuitenkin sitä että reumasäätiön sairaalan konkurssipesä osallistuu hankkeeseen myös rahoittamalla sitä

hallitusohjelmassa todetaan että työttömyysturvajärjestelmää uudistetaan tavoitteena järjestelmän yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen ja että uudistamisen tavoitteena on nykyistä nopeampi työllistyminen

sitten te myöskin viittasitte siihen miten voitaisiin esimerkiksi työterveyshuoltoa kehittää ja minä näkisin niin että sen myötä että meille tulevat nämä ikäihmisten palvelut tarkennetaan meidän lainsäädäntöämme mutta myöskin sitten sen palvelusuunnitelman teolla niin että kun pääsee omaishoidon tuen piiriin niin sen palvelusuunnitelman todella pitää kattaa sekä omaishoitaja että se omainen joka sitä hoitoa saa

mutta pitää muistaa se että tämä omaishoidon tuki on sekä palveluja että tätä taloudellista puolta ja näissä palveluissa meidän on varmasti kyllä sitten skarpattava kunnissa miten omaishoitajille esimerkiksi tätä vuorohoitopalvelua järjestetään

ehdotetun muutoksen tavoitteena on tehostaa ja selkeyttää kansaneläkelaitoksen toimintaa madaltaa organisaatiota sekä säästää kansaneläkelaitoksen hallintokuluja

ja ihan lopuksi

esitetyn muutoksen jälkeen kansaneläkelaitoksen hallinnon muodostaisivat keskushallinto eli osastot ja muut toimintayksiköt sekä paikallishallinto eli vakuutuspiirit ja muut paikallishallinnon yksiköt eli niin sanottu aluetaso jäisi pois

kun lisäksi otetaan huomioon hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassaan ja työmarkkinajärjestöjen työllisyys ja kasvusopimuksessaan viikko sitten tekemät työttömyysetuuksia koskevat päätökset työttömyysturvajärjestelmä muuttuu näiden jo tehtyjen ja tulevien toimien muutosten myötä merkittävästi aikaisempaa kannustavammaksi ja työntekoa suosivammaksi

kansaneläkelaitoksen arvion mukaan aluehallinnon lakkautus ei aiheuttaisi tarvetta irtisanoa henkilöstöä

arvoisa herra puhemies

reumasairauksien erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen jatkuminen on turvattu

muutos olisi tarkoitus toteuttaa tehtäväjärjestelyin siten että aluehallinnossa tällä hetkellä työskentelevä henkilöstö pyrittäisiin sijoittamaan vakuutuspiireihin ja niihin rinnastettaviin paikallishallinnon yksiköihin sekä osittain myös keskushallinnon yksiköihin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

potilaat ja heidän omaisensa voivat näin luottaa siihen että jatkossakin he saavat hyvää ja asianmukaista hoitoa vaikka yksi yksityinen hoitolaitos on lopettanut toimintansa

tämä on erittäin akuutti kysymys

tässä esityksessä kannustavuutta on pyritty lisäämään parantamalla etuuksia niillä jotka osallistuvat aktiivitoimiin tai jotka ovat työttömyysaikana työssä

me pyydämme myöskin että he katsovat nauhoitettuna yle areenalta tämän kyselytunnin että aivan varmasti medeia ja yllä se ei bändin toimista menee

nimittäin hetemäen työryhmässähän tämä asia oli käsitteillä ja me odotimme sieltä hieman ratkaisua

valitettavasti he ottivat sen kannan että tähän verotukseen ei tulisi tehdä muutoksia ja he perustelivat sitä onko milanon ja heillä oli selkeät perustelut tälle

vastauspuheenvuorot jatkuvat

mutta olen kuitenkin sitä mieltä että se kannattaa tehdä juuri näistä syistä mitä mainitsitte

siitä huolimatta otin kuitenkin tähän henkilöön hetemäkeen yhteyttä ja pyysin häntä vielä miettimään olisiko tässä mitään ratkaisua nimenomaan verotuksellisin keinoin auttaa esimerkiksi seuraavassa vaiheessa

arvoisa herra puhemies